tämä karu lista osoittaa että sdp unohti heti laman jälkeen pienituloisten lapsiperheiden ja työttömien puolustamisen

keskustan eduskuntaryhmä tukee tätä kaikkea antaa täyden tukensa näille ponnisteluille ja on varma siitä että tämä hallitus tulee menestymään ne

pääministeri vanhasen äsken puheenvuorossaan esittelemät linjaukset vaalirahoituksen uudesta lainsäädäntöpohjasta vastaavat keskustan eduskuntaryhmän odotuksia

kun maailmantaloutta nyt koettelee ensimmäinen vakavampi myrsky näitä valtavassa velkalastissa kulkevia heikompia maita pankkeineen alkaa kaatua toisten syliin

me keräämme veroja sieltä missä on veronmaksukykyä ja autamme heikommassa asemassa olevia ja pidämme kotimaista kuluttajien kulutusmahdollisuutta yllä

verotuksen on kannustettava työntekoon sekä sen on luotava puitteet talouskasvulle yritystoiminnalle ja kasvuyrittäjyydelle

vaikka työttömyyden arvioidaan ensi vuonna laskevan niin hallitus ei ole lyömässä liinoja kiinni vaan pitkäjänteistä työtä uuden kasvun luomiseksi ja työllisyyden ylläpitämiseksi jatketaan edelleen

työ ja kasvu luovat suomalaisille turvallisuutta

kokoomuksen eduskuntaryhmä voi ja

päälinjat voidaan lyödä esitetyn mukaisesti kiinni ja yksityiskohdat kirjoitetaan eduskunnan käsittelyyn tulevaan hallituksen esitykseen

tehtävien päätösten on annettava talouteen vauhtia ja tuettava työllisyyttä niin että tulevien vuosien kotimaisella talouskasvulla voimme maksaa taantuman aikana otetut velat

kunnallisverotuksen perusvähennyksen merkittävä nostaminen ja ruuan arvonlisäveron alentaminen helpottavat pienituloisten kansalaisten tilannetta

arvoisa puhemies

koko suomalainen kehitys ja hyvinvointivaltio on ankkuroitunut työlle ja siksi uudet työpaikat ovat se joka luo turvallisuutta

keskustan eduskuntaryhmälle on tärkeää että uuden lainsäädännön myötä puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitus muuttuu läpinäkyväksi ja kansanvaltaa sekä kansalaistoimintaa tukevaksi

sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisää myös se että kansaneläkkeen ja muun perusturvan taso ei alene huolimatta kuluttajahintojen laskemisesta

edesvastuutonta politiikkaa olisi sälyttää suomalaiset velat suomaisten nuorten ja lasten maksettavaksi ilman pienintäkään pohdintaa siitä miten ja mitä velanmaksulle tapahtuu

me tarvitsisimme nyt laajan yhteiskuntasopimuksen jolla kyettäisiin maahan saamaan mahdollisesti jo syksyllä aikaan senkaltainen sopimus joka lisää työn tarjontaa joka mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen jota kautta on mahdollisuus investoida ja taata näitä työmahdollisuuksia

heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan nuorten työttömyys on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna enemmän kuin muissa ikäryhmissä

arvoisa puhemies

jokaisen vastuullisen päättäjän tässä salissa on ilman poliittisten irtopisteiden keruuta puntaroitava mitkä ovat suomen vaihtoehdot

parasta poliittisen moraalin ja uskottavuuden palauttamista on luoda nopeasti uudet säännöt jotka vastaavat tämän päivän arvostuksia ja luovat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet poliittiseen osallistumiseen

kun me tässä nyt pohdimme ja mietimme tutkimuksen ja turvallisuuden merkitystä ydinjätteen loppusijoituksessa niin valtavasti on tapahtunut sen jälkeen kun silloinen vastuuministeri kääriäinen esitteli tämän lain täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjetissa veikkausvoittovarojen käyttöä nuorisotyön edistämiseen siis suoraa tukea nuorten työllisyyden hyväksi lisätään tämän vuoden talousarvion tasosta yli kahdella miljoonalla eurolla

me kaikki tiedämme valtiontalouden mittavan alijäämän julkisen talouden kestävyysvajeen sekä väestön ikääntymisen tuomat haasteet

sosiaaliturvan parannukset kannustavat työttömiä koulutukseen ja muihin aktiivitoimiin

on syntynyt valtavasti tutkimustietoa erilaisia innovaatioita tämän tutkimuksen yhteydessä ja suomi on maailmalla yksi kärkimaa loppusijoituksen osalta nimenomaan kallioon

hallitusohjelman mukainen isyysvapaan pidentäminen kahdella viikolla toteutuu ensi kauden alusta

arvoisa puhemies

tässä työssä ei kuitenkaan ole poppakonsteja

emme sitoutuneet kokouksessa uusiin takauksiin vaan vahvistimme vain aiemman päätöksen vakausvälineen täysimääräisestä käytöstä

tähän asiaan liittyy tietenkin paljon muita asioita

kansainvälinen taantuma on iskenyt merkittävästi ja se näkyy yrityksissä kunnissa ja myös perheiden arjessa

risto

tästä osaltaan kertoo kaikkien eduskuntapuolueiden halu vaalirahoituslainsäädännön nopeaan uudistamiseen

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan kohdennettavat määrärahat säilyvät tämän vuoden talousarvion tasolla

on edellytetty että ennen kuin annetaan rakennuslupa fennovoimalle sen tulee joko yhdessä posivan kanssa tai yksin tehdä ympäristöselvitys siitä mitenkä se tulee nämä omat ydinjätteensä loppusijoittamaan

edustaja pietari jääskelän ehdotuksen

markkinataloudessa olisi kyllä aivan oikein että liian suuria riskejä ottaneet pankit kaatuisivat

uskottavuuden äänestäjät voivat sitten punnita tulevissa eduskuntavaaleissa

vanhasen hallituksen johdonmukaisuudesta kertoo jotain se että tammikuun elvytyspaketin yhteydessä hallitus sitoutuu parantamaan tuntuvasti pienempiä eläkkeitä ottamalla käyttöön niin sanotun takuueläkkeen ja nostamaan indeksisuojan ulkopuolella olevia perusturvaetuuksia

julkisuudessa kansaan on haluttu luoda lynkkausmielialaa jossa syyllinen ja sopiva rangaistus tiedetään jo etukäteen

monisteen mukaisen epäluottamuslause ehdotuksen taakse ei peri rystä näkikö osa puhemies pystyy jo ruder voimistin ehdota

arvoisa puhemies

kun amerikassa päästettiin runsaat kaksi vuotta sitten pari suurta pankkia kaatumaan koko maailmantalous pysähtyi

merkittävä uudistus tällä saralla on ensi vuoden maaliskuussa voimaan astuva takuueläke joka parantaa yli sadantuhannen suomalaisen eläkkeensaajan toimeentuloa

totean tässä yhteydessä että tämän nimenomaan pitäisi olla näitten yksittäisten yhtiöiden oma asia ja tähän mitenkään ei poliitikkojen ole syytä sormiaan pistää tässä vaiheessa

kirsti mustajärvi ja osa voi myöskään

vain rikos puuttuu

julkiseen keskusteluun on näyttävästi ja tarkoituksenmukaisesti nostettu nykyisen eduskunnan hajottaminen ja uusien ennenaikaisten vaalien järjestäminen

nämä päätökset osoittavat että hallitus on valmis pitämään huolta yhteiskunnan heikommassa asemassa olevista ihmisistä suhdanteista riippumatta

iso osa takuueläkkeen saajista on ikänsä kotitöitä tehneitä naisia jotka eivät koskaan ole saaneet työeläkeotetta omaan postilaatikkoonsa

arvoisa puhemies

viime kädessä kysymys on hyvinvoinnistamme ja sen tulevaisuudesta

irlannille lainattava rahamäärä on alle kymmenesosa tästä menetyksestä ja se voidaan saada korkoineen takaisin

suomi voi siis jatkossakin päättää joka kerta itse onko mukana ongelmamaiden tukemisessa

tässä rakentamistyössä keskusta haluaa olla mukana

euroopan talous on ajautunut vakaviin ongelmiin jotka uhkaavat suomalaisia asuntovelallisia yrittäjiä ja palkansaajia

tässä nyt ei voida arvioida erilaisia energiamuotoja vaan pitää pistää täytäntöön sitä päätöstä kun olemme päättäneet että suomi hoitaa nämä asiat itse

talouden päästäminen vapaaseen pudotukseen ei ole kenenkään etu

tässäkin julkista keskustelua vaivaa monilta osin ennennäkemätön vauhtisokeus jossa tosiasiat on korvattu perusteettomilla väitteillä ja epäluuloilla

arvoisa puhemies

useiden etuuksien sitominen indeksiin puolestaan takaa elintason säilymisen niille joille päivittäinen toimeentulo on kiinni vaikkapa sairauspäivärahasta lapsilisästä tai kotihoidon tuesta

ei suomen valtion ei kuntien ei suomalaisen yrittäjän joka tekee hartiavoimin töitä luodakseen uusia tuotteita ja työpaikkoja

heidän pelastamisekseen keskustajohtoinen hallitus valitsee huonoista vaihtoehdoista vähiten huonoimman

keskustan eduskuntaryhmä on valmis rakentamaan tällaista luottamuksen ilmapiiriä

maaliskuun eurooppa neuvostossa haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua jolloin päätetään lopullisesti vakausmekanismin käyttöönotosta

keskustan eduskuntaryhmä painottaa että aikaisempien vaalien osalta sekä puoluerahoitusta että ehdokkaiden vaalirahoitusta koskevia tapauksia on arvioitava kulloinkin voimassa olleiden sääntöjen ja ohjeiden valossa

miksi tähän on tultu

emme tarjoa heikommassa taloudellisessa asemassa oleville pelkästään kylmää kättä ja kauniita sanoja vaan konkreettisia tekoja jokapäiväisen elämisen helpottamiseksi

kiviniemen hallitus ei ole sitonut suomen käsiä miljarditukiin vaan päinvastoin yhdessä saksan ja alankomaiden hallitusten kanssa olemme ajaneet tiukkaa linjaa

ei voi olla niin että menneiden vaalien rahoitusta arvioidaan takautuvasti nyt julkisessa keskustelussa olevien nykykäsitysten mukaisesti

maassamme on kuitenkin vielä kansalaisia jotka voivat vain haaveilla säännöllisestä palkasta hyvästä eläkkeestä tai edes ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta

ministeri urpilainen olemme tottuneet täällä että siltä taholta on yleensä aina sanottu että valtion raha asioita pitää hoitaa niin kuin kotitalouksien ja suomen yritysten

mittavin niistä on seinäjoen ja oulun välinen rataosuus joka on merkittävä niin tavara kuin henkilöliikenteelle

muistutan vielä että keskusta ei ollut viemässä yhteisvaluuttaan

suomen linja ei ole sulkea silmiään maailman muutokselta tai huudella ohjeita kantamatta vastuuta yhteisestä tulevaisuudestamme

jos tälle tielle lähdetään kuinka pitkälle taaksepäin tutkinnan ja siitä seuraavan hutkinnan ulotamme

suomen etu on taloudeltaan vahva ja vaikutusvaltainen eurooppa

haja asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen parantaa alueellista tasa arvoa ja edistää osaltaan työllisyyttä

te ennen vaaleja edellytitte että suomen vastuut eivät saa lisääntyä ja te edellytitte että sijoittajien vastuuta pitää lisätä

arvoisa puhemies